mutta kaiken kaikkiaan nämä lakiesitykset muutokset ovat erinomaisia ja kannatettavia

peruskysymys kuuluukin

tämän uudistuvan lain mukaan eläimiä saisi pitää ja käyttää tieteellisiin tai opetustarkoituksiin vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä

julkisen toiminnan ja rahoituksen valvontaan ja läpinäkyvyyteen liittyy korostuneita tarpeita ja toimiva tarkastusyksikkö on tällöin avainasemassa niin jälkikäteen tapahtuvan tarkastustoiminnan kuin ennalta ehkäisevässä ja hyvää sisäistä valvontaa korostavassa mielessä

eläimiä tulisi käyttää mahdollisimman vähäinen määrä ja eläimille tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän kipua tuskaa kärsimystä tai pysyvää haittaa

voin vain yhtyä edustaja töllin ryhmäpuheenvuorossa esittämään näkemykseen jossa hän totesi että tämä maa on tällä hetkellä poliittisessa kriisissä ja nyt myös laillisuuskriisissä

haluan omasta ja tilintarkastajien puolesta kiittää eduskunnan eri tahoja ja erityisesti hallinto osastoa eritoten toimistopäällikkö pertti rosilaa ja hallintojohtaja pertti rauhiota erittäin hyvästä yhteistyöstä tilintarkastajien kanssa

myönteistä tässä on myös että lain myötä pyritään lisäämään vaihtoehtoisia koemenetelmiä mutta täysin näitä ei missään tapauksessa voida korvata

tärkeätä on totta kai myös lisätä tämän lain mukaista ja lain esittämää avoimuutta koetoimintahankkeitten arvioinneilla ja julkisilla tietotiivistelmillä

ehkä puhemies kelloa katsottua en tässä yhteydessä lähde enää ruotimaan tarkemmin tämän kuntarakennelakiesityksen sisältöä

pöytäkirjaan haluan myös todeta oman henkilökohtaisen kiitokseni ernst youngin vastuulliselle tilintarkastajalle jarmo lohelle ja tilintarkastajille entisille edustajakollegoille reijo kalliolle ja petri salolle todella erinomaisen hyvästä yhteistyöstä

aivan muutama kommentti päiväjärjestyksen listalla oleviin lakiesityksiin

lakimuutoksella tehdään myös järkeviä täsmennyksiä tähän koetoiminnan valvontaan

se on hyvin epäselvä vaikutuksiltaan perustelematon ja jopa kunnat toistensa kimppuun usuttava kiireessä tehty lakiesitys jonka yksinomainen tavoite on vähentää kuntien lukumäärää hinnalla millä hyvänsä seurauksista piittaamatta vielä kun ehtii eli tämän vaalikauden aikana

valiokunnan mietinnöllä ja lailla kaiken kaikkiaan mahdollistetaan tämä tärkeä koetyö mutta tässä huomioidaan myös käytettävät eläimet

kyseessä on tällainen puitelaki erittäin monimutkainen lakiesitys kaiken kaikkiaan joka kyllä maatiloille saa aikaan taas jälleen lisää byrokratiaa

arvoisa puhemies

samalla kuntien ja valtion välissä olevaa hallintoa on kehitettävä yhtenä kokonaisuutena tarkastellen sekä valtion että paikallis ja aluehallinnon rooleja

ihan puhemies tähän edelliseen puheenvuoroon liittyen siinä todettiin että laki mahdollistaa myös tällaiset epämääräiset tulkinnat ja valiokunnan käsittelyssä en kyllä pystynyt hahmottamaan että tässä olisi jäänyt jotain mahdollisuuksia ikään kuin epämääräisiin tulkintoihin

jotta tämä järjestelmä ei olisi liian helppo niin käytännössähän jos haluttaisiin painoa enemmän tänne sairauksien ennaltaehkäisyyn painotusta sinne ikäkertoimen puolellehan olisi pitänyt hiukan lisätä sairastavuus kertoimen kustannuksella

valitettavastihan suunta on tällä hetkellä toinen eli nythän on leikattu aika rajusti maakuntien kehittämisrahaa tulevan rakennerahastokauden rahastovaroja on pyritty siirtämään aika voimakkaasti ministeriöitten omaan käyttöön ja myös tuota ministeriöitten ohjausvaltaa pyritään lisäämään muun muassa kumppanuussopimuksen myötä

mutta sen osalta kaksi kolme huomiota

palveluja tarvitsevilla kuntalaisilla tässä maksatetaan vain iso lasku

nämä aktiiviviljelijän määritelmäthän ovat koko alan rakennekehityksen kilpailukyvyn ja eri tukien kohdentumisen sekä myös maatalouspolitiikan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta äärettömän tärkeät

arvoisa puhemies

mutta tästä tulee ilmi nyt se ongelma minkä vuoksi esimerkiksi minä näkisin parempana että tätä uudistusta nyt lykätään

edustaja kalliorinteen puheenvuoroon ensin totean vain sen että itsenäisen maan puolustuskyky ja puolustusvalmius on pidettävä kunnossa aina

tässä lakiesityksessä on valtava määrä monenlaisia valuvikoja

yksi keskeisimmistä on se että tässä lakiesityksessä ei mahdollisteta vaihtoehtona kuntaliitokselle kuntien välisen yhteistyön pitkälle kehittämistä

se johtuu siitä että meillä ei yksinkertaisesti ole nyt tämän lain pohjalle riittävän paljon tutkimustietoa esimerkiksi näitten painotusten merkityksestä roolista

mutta sitten arvoisa ministeri edustaja kääriäisen merkittävään kysymykseen tulevaisuudesta vastasitte lyhyesti muun muassa niin että nyt ollaan ajautumassa epätasapainoon johon seuraavan hallituksen on syytä ehdottomasti reagoida

aiemminhan näissä eri tukijärjestelmissä on muun muassa ikärajojen perusteella suhteellisen tehokkaasti suljettu pois muun muassa eläkkeelle jääneet viljelijät ja sitten ohjattu näitä tuotantoresursseja aktiivituotantoon sekä nuorille viljelijöille ja jotain tämän tyyppistä joka tapauksessa tarvitaan myös tässä uudessa lakiesityksessä

tämä suuntahan on jo eurooppalaisittain ja pohjoismaisittain katsottuna aivan vääränlainen

minä olen vakaasti sitä mieltä että tämän lakiesityksen käsittely pitäisi keskeyttää ja siirtää tämä lakiesitys ja koko kuntauudistus parlamentaariseen valmisteluun

eli meillä pitäisi olla enemmän tätä tutkimustietoa siitä millä tavalla tätä on järkevää viedä eteenpäin

on pakko kysyä mikä tästä laajasta suomesta oikein tekee sellaisen että keskushallinnolla on joku suurempi viisaus näitten alueitten kehittämiseen kuin alueilla itsellään

vastaus oli aika moniulotteinen ja haluaisin vielä täsmentää sitä kysymällä

jos minä oikein nopeasti katsoen ymmärrän niin jos tässä lakiesityksessä aktiiviviljelijälle ei tehdä mitään kansallisia tarkennuksia niin ilmeisesti käytännössä lähes jokainen suomalainen peltoa hallitseva ja viljelevä henkilö täyttää aktiiviviljelijän määritelmän iästä tai eläkkeellä olosta huolimatta ja se ei missään tapauksessa voi tämän alan kehityksen kannalta olla järkevä suuntaus

mihin tilaan teidän näkemyksenne mukaan nyt puolustusvoimat oikein ovat jäämässä tämän vaalikauden jälkeen suhteessa puolustusvoimien tehtäviin

arvoisa puhemies

ehkä tässä salissa nyt ei ole syytä mennä kovin yksityiskohtaisiin ongelmiin mutta ehkä niitä palkeiden ongelmia voisi kiteyttää ihan pariinkin sanaan eli toiminnan byrokraattisuus ja rohkenen kyllä väittää myös että toiminnan monipuolisuudesta johtuen kysymys on myös tietynlaisesta ammatti taidottomuudesta ei ehkä niinkään resurssipulasta mutta ehkä osittain ammattitaidottomuudesta

eli sitä ilman muuta on valiokuntakäsittelyssä arvioitava

jos minä oikein taas ymmärrän niin tämä ekologisen alan suomalainen määritelmä lyödään lukkoon nyt tässä lakiluonnoksessa ja minusta se näyttää vähän pakkokesannointijärjestelmältä joten sitäkin on syytä kyllä tuossa valiokuntakäsittelyssä tarkkaan arvioida

vesilakitoimikunnassa ja vesilakityöryhmässä eri yhteiskuntapiirejä hyvin laajasti edustavat tahot ymmärtääkseni myös oikeusministeriö ympäristölupaviraston edustaja ja niin edelleen

katsoivat että tähän lakiin tarvittaisiin mahdollisuus valtioneuvoston poikkeamislupaan niissä tapauksissa joissa vesilain mukainen ehdoton luvanmyöntämiseste tulee vesitaloushankkeissa vastaan

puhemies

arvoisa puhemies

pakko kysyä

tällä kestävän metsätalouden tukijärjestelmällähän on erittäin suuri merkitys metsänomistajien aktivoimisessa metsien aktiiviseen ja kestävään hoitoon ja käyttöön

tällä uudistuksella on ihan selkeästi pyritty yksinkertaistamaan tukiehtoja keventämään järjestelmään liittyvää hallinnollista työtä sekä lisäämään tukien vaikuttavuutta

ilmeisesti yksi ongelma on se että jos peruskorjaus tehdään niin siitä seuraa se että senaatin vuokrakulut nousevat merkittävästi ja määrärahoja näihin nouseviin vuokrakuluihin ei ole olemassa

missä määrin te olette nyt sitten pohdiskelleet sitä voitaisiinko näitä käyttäjäkustannuksia tai rakentamiskustannuksia helpottaa nyt ja missä määrin erilaisilla verohelpotuksilla kotitalousvähennyksillä tai muilla tämän tyyppisillä syillä

nyt valtiovarainvaliokunta on ottanut selkeän linjan siihen että valiokunta pitää tärkeänä että muun muassa pelson vankilan peruskorjaushanke toteutetaan aikataulun mukaisesti

arvoisa puhemies

olen täysin samaa mieltä siitä mutta tänä päivänä erityisen suuri ongelma on se että kaikelle puulle esimerkiksi kaikelle kuitupuulle yksinkertaisesti ei ole kysyntää

arvoisa ministeri yksittäisenä kysymyksenä

sen sijaan lakiesityksen eun valtiontukisääntöjen edellyttämä ennakkohakemusvelvoite taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeelle tulee lisäämään epäilemättä hallintoa ja heikentämään näiden työlajien houkuttelevuutta

arvoisa puhemies

jos nämä rajaukset mitä tässä laissa on toteutuvat meille tulee jäämään valtavan paljon alueita joilla tämän rajauksen piiriin jäävälle puulle ei kerta kaikkiaan ole mitään kysyntää

ensinnäkin henkilökohtaisesti pidän erittäin tärkeänä julkisten hankintojen kynnysarvojen nostamista merkittävästi ylemmälle tasolle kuin mitä nykylaki edellyttää

täällä ministeri vapaavuori sitten totesi puheenvuoroissaan että tällä hetkellä biotaloudella menee hyvin

ennakkohakemusjärjestelmästä on luotava mahdollisimman joustava ja siinä on hyödynnettävä mahdollisimman pitkälle olemassa olevia tietojärjestelmiä ja sähköisiä palvelujärjestelmiä

siihen kyllä tänä päivänä uskotaan mutta meidän pitäisi myös tehdä sellaista lainsäädäntöä joka tukee tätä biotalouden kehitystä ja tämän lain osalta nyt vain valitettavasti täytyy sanoa että tämä ei edistä puun käyttöä

fi järjestelmästä on luotava ehdottomasti aito metsänomistajan palveluportaali jossa muun muassa kyseisten tukien haku on voitava tehdä yhdellä napin painalluksella

meidän on aivan välttämätöntä kiinnittää nimenomaan hankintaosaamiseen erityistä huomiota

byrokratian purkutalkoot tulee ottaa tännekin

olisikin ehkä hyvinkin järkevää kohtuullisen pikaisesti varmistaa kilpailulainsäädännön neuvontatoiminnan vakinaisuus

tästä esityksestä tietysti voi sanoa myös sillä tavalla että esitys on ihan oikeansuuntainen mutta muutoin täysin torso esitys

pidän hämmästyttävänä että demokraattista maakuntaitsehallintoa johon kuuluisi vaaleilla valittava maakuntavaltuusto ei ole oikeastaan missään uudistuksen vaiheessa pidetty vakavasti otettavana vaihtoehtona

maakuntaitsehallinto jolle siirrettäisiin sosiaali ja terveydenhuolto mukaan luettuna erikoissairaanhoito mahdollistaisi kuntien yläpuolisten hallintohimmelien purkamisen ilman että kuntarakenne tarvitsisi nyt kaavaillun kaltaista mullistusta

voi tietysti vain kysyä mitä tässä nyt sitten muutamien viikkojen aikana tapahtui niihin alkuperäisiin lupauksiin verrattuna

minkä vuoksi hallitus nyt esittää vain tällaista hyvin vajaata yksivuotista ratkaisua yksivuotista ratkaisua joka on nimenomaan pitkäjänteisyyttä ennustettavuutta vaativalle alalle pahinta mitä oikeastaan pystyy päätöksenteossa tekemään

ja aivan lopuksi puhemies

tähän samaan mielipiteeseen yhtyi lukuisa määrä valiokunnan kuulemista asiantuntijoista todeten myös sen että kuntayhtymämalli on myös perustuslain mukaan kuntapohjainen malli

arvoisa puhemies

ministeri totesi tuossa puheenvuorossaan että kesäkuun kuntatiedonannossa todetaan se että tämä uudistus valmistellaan aikataulullisesti siten että kokonaisuuden pääpiirteet ovat tiedossa rakennelain astuessa voimaan

jälleen annettiin mielikuvaa todella paremmasta ratkaisusta sopivasti vielä pääministerin energiailmoituksen alla mutta kun siitä tultiin joku viikko eteenpäin niin tässä on nyt sitten tämä paljon puhuttu ratkaisu

tuo kysymys teiltä jo osoittaa kyllä sen että te näette että tämä hallituksen ajama peruskuntamalli on vain poliittinen valinta ei palvelujen kannalta paras mahdollinen vaihtoehto

tänään oikeuskansleri on omia linjauksiaan tähän asiaan sitten määritellyt

minä ymmärrän kanslerin linjaukset sillä tavalla että siinä kritisoidaan aika voimakkaastikin hallituksen etenemislinjauksia ja minun on kyllä pakko myös hiukan katsoa niin että tämä teidän näkemyksenne on aika ylimielinen myös korkeimman oikeusvalvojan toimintaa kohtaan

kuten tässä on jo todettu kysymykseen mitä tässä välillä tapahtui niin ilmeisesti hallitus säikähti metsäteollisuuden pelottelua siitä että tämä nyt sitten vaarantaisi jollakin tavalla metsäteollisuuden kuitupuun saatavuuden

kansakunnan selviytyminen pitkässä juoksussa on kiinni osaamisesta ja alueitten selviytyminen kiinni hyvin pitkälle alueellisesta osaamisesta

kysymys on käytännössä vain siitä että metsäteollisuus haluaa kuitupuuta mahdollisimman edullisesti ja edelleen jatkaa kuitupuun hinnan reaalista alentamista

oletteko te todella sitä mieltä että kuntalaisten palvelujen ja kuntien toimivuuden kannalta on hyvä että eduskunta käsittelee tätä rakennelakia tietämättä mitä tehtäviä kunnilla on millä tavalla kuntia rahoitetaan ja millä tavalla nämä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiset tullaan linjaamaan

nyt näyttää kuitenkin siltä ja siihen kiinnitettiin jo muutamassa puheenvuorossa aiemminkin huomiota että yliopistolain muutoksen myötä muiden yliopistojen kuin aalto yliopiston rahoitus on aika rajussa kriisissä osittain johtuen niistä linjauksista mitä elinkeinoelämä kaiken kaikkiaan nyt sitten on tehnyt

metsähakkeen tukijärjestelmää on kai jossakin valmisteltu ei ainakaan julkisesti missään mutta myös kun näitä taloudellisia vaikutuksia tässä katsoo niin kyllähän näissä on unohdettu verotulojen vaikutus muun muassa verotulojen vaikutus täysin

ei kai turpeesta sentään pidä päästä eroon vaan kotimaista turveteknologiaa pitää kehittää

tätä yliopistojen tilannetta näyttää pahentavan kaikesta huolimatta osin myös tämä yliopistojen verotuslainsäädännön muutos ja osittain myös kuntarahoituksen pieneneminen tulevina vuosina

mutta kivihiilestä pitää päästä eroon

arvoisa ministeri millainen näkemys valtiovarainministerillä yliopistojen tilanteesta on

minulla on jotenkin tässä tämän selonteon käsittelyn yhteydessä tullut myös se käsitys että aivan riittävästi ei ymmärretä sitä että toimiva metsänhoitoyhdistyskenttä on ollut monella tavalla tae sille että sitä puuta on ollut riittävästi teollisuuden käytössä

ovatko meidän kehittämisrahoitusjärjestelmämme tällä hetkellä sellaiset että niistä löytyvät rahoitusvaihtoehdot energiainnovaatioitten kaikkiin kehitysvaiheisiin alkaen idean kehittämisestä suunnitelmaksi ja siitä eteenpäin jopa liiketoiminnaksi asti

arvoisa puhemies

tämäkin keskustelu toivon mukaan osoittaa sen että tällä talolla on erittäin suuri tarve huolehtia siitä että suomalainen kuntakenttä voisi hyvin ja pystyisi järjestämään ja tuottamaan ne palvelut hyvinvointipalvelut mitä kuntien pitää lainsäädännöllisesti tuottaa

arvoisa puhemies

hiltunen otti esille mielenkiintoisen kysymyksen kuntalakia pohtivan komitean perustamisen

ja tässä minä keskustan puolesta lupaan kyllä yhteistyön kättä tulevalla hallituskaudella niitten hallitusten suuntaan joitten kanssa toivon mukaan keskusta istuu

minä en oikein osaa siihen todeta mitään muuta mutta haluan siteerata entistä presidentti paasikiveä joka kuvasi tätä yhteiskunnan kehitystä sillä tavalla että niin kauan kuin metsistä kuuluu kirveen ääniä on kansakunnalla toivoa

ymmärrän noita hallitusohjelman kirjauksia hallituksen suurkuntauudistusta ja myös ministerin puheita hiukan sillä tavalla että hallitus tavoittelee tähän maahan kaksiportaista hallintomallia eli valtio ja suurkunnat ja vielä niin että näille keskuskaupungeille annettaisiin valtion aluehallinnon tehtäviä

arvoisa puhemies

mutta siis kokoomus esti kuntalakikomitean nimeämisen ja kaivoin tuossa esille ministeri vapaavuoren tiedotteen jossa hän on ilmoittanut että on demokratian hengen vastaista asettaa komitea näin lähellä vaaleja

mutta sitten itse tässä lakiesityksessä sinällään tämä riistanhoitomaksun korotus on hyvin pieni mutta kaiken kaikkiaan tässä on kuten valiokuntakin kiinnittää huomiota huomioitava se että riistanhoitomaksu on vain osa metsästysharrastuksen niin sanottuja pakollisia maksuja joita käytännössä myös usein korotetaan

tämä tavoite lienee nyt sitten johtamassa muun muassa valtion aluehallinnon ja kuntaperusteisen maakuntahallituksen merkityksen vähenemiseen osittain jopa häviämiseen ja mehän tiedämme sen että tämä linja on vastoin eurooppalaista aluehallintoajattelua

se on hiukan kummallista koska käytännössähän kuitenkin lähtökohta on se että komitean parlamentaarisuus takaa sen jatkuvuuden yli vaalikauden

edustettuina ovat kaikki eduskuntapuolueet ja olen ymmärtänyt sillä tavalla että tuossa asettamisluonnoksessa olisi otettu huomioon hallitusohjelman kirjaukset ja niin edelleen

meidän pitää koko ajan muistaa se että nimenomaan meidän on pystyttävä panostamaan siihen että me saamme tulevaisuudessa nuoria metsästäjiä tuonne metsiin metsästämään

mutta toisaalta tämän yhteiskunnan keskittyminen etenee aika rajullakin tavalla ja on edennyt erittäin rajulla tavalla